herra puhemies

hallitus esittää että vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkesäästämiseen sovellettavaa verokohtelua laajennettaisiin koskemaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaiseen säästämissopimukseen perustuvaa säästämistä

jos ajatellaan hintojen ja kustannusten nousua mikä ensi vuonna on jo näkyvissä niin työeläkkeet jäävät entistä enemmän jälkeen hintakehityksestä ja myöskin palkkakehityksestä

muun muassa saksassa ei ole menty lomautuksiin vaan siellä tehdään osa aikatyötä esimerkiksi kolme päivää viikossa ja valtio korvaa näin menetetyn kahden päivän ansion työttömyysturvalla

lisäksi eläkkeissä on tämä ei tule ellei eli niitä elinikäkerroin joka leikkaa tehokkaasti eläkkeitä tulevaisuudessa koska ihmisten elinikä nousee ja näin ollen myöskin tätä kautta on varmistettu se että eläkkeet eivät kasva sillä tavalla kuin on monta kertaa osoitettu

koska te teette esityksen toimeentulotuen tason korottamisesta ja sen tekemisestä niin että lapsilisän korotukset myöskin koskevat toimeentulotukea saavia lapsiperheitä

nyt sen sijaan on turvauduttu yksinomaan pitkiin lomautuksiin tai irtisanomisiin ja nämä ihmiset ovat putoamassa kokonaan työelämän ulkopuolelle

tämä järjestelmä suosii hyvätuloisia ja laskee heidän verotustaan vaikka he sitten kun nostavat tätä eläkevakuutusta joutuvat siitä maksamaan veroa mutta täytyy muistaa että progression vaikutuksen johdosta tämä merkitsee heille kuitenkin selvää verojen alentumista

nyt näyttää siltä että vanhasen porvarihallitus tekee saman virheen

se jättää työttömyyden hoidon markkinavoimille ja on pelättävissä että suomeen syntyy jälleen uusi suuri työttömien pitkäaikaistyöttömien armeija ja tästä erityisesti kärsivät ikääntyneet ihmiset

täällä kuten muistetaan aikanaan kelan pohjaosa pystyttiin leikkaamaan kivuttomasti pois kyllä suhteellisen pienistäkin eläkkeistä mutta kun puhutaan suurista eläkkeistä niin silloin tulee vastaan että eläkekattoa esimerkiksi ei voi säätää

tässä hallituksen esityksessä on näkyvissä se että tällä esityksellä pyritään luomaan hyvätuloisille mahdollisuudet edulliseen verokohteluun eläkesäästämistä varten

sen sijaan tavalliset pienituloiset ja keskituloiset kansalaiset eivät tästä juuri hyödy koska heillä ei ole mahdollisuutta tällaiseen ylimääräiseen eläkesäästämiseen ja näenkin vaarana että tässä samassa yhteydessä kun tätä kehitetään tulee paineita lakisääteisen eläkejärjestelmän vaikuttavuuden vähentämiseen ja yksityisellä eläkejärjestelmällä pyritään korvaamaan lakisääteistä eläkejärjestelmää ja sen edelleen kehittämistä

ilman rahaa sitä työttömyysongelmaa ei voida poistaa

mielestäni ei ole mitään perusteita periaatteellisesti eikä muutoinkaan että tällainen lisäetuus annetaan

päinvastoin tulisi näistä aikaisemmistakin tämän tyyppisistä eduista päästä eroon ja kehittää lakisääteistä eläkejärjestelmää joka koskee kaikkia suomalaisia

herra puhemies

muutama huomio ensinnäkin siitä mistä näistä maksetaan

näin valtiovarainministeri katainen on vakuuttanut useaan kertaan ja on todettava että tämä on ota tai jätä sopimus

minusta rupeaa tuntumaan siltä että on tarkoitus että niistä ei ikinä makseta eläkkeitä näistä rahastoista vaan aina kerätään ja nostetaan eläkemaksuja sekä työntekijöiden että palkansaajien osalta

ihmettelen minkä tähden näitä rahastoja yleensä on kerätty jos niillä ei makseta eläkkeitä muuta kuin näitten johtajien suuria palkkoja ja heidän alennettua eläkeikäänsä

tällä paketilla pelastetaan kreikan poliittinen eliitti vastuusta siitä mikä on aiheuttanut tämän tilanteen mikä kreikassa on syntynyt

tässä myöskin tuetaan sitä ja varmistetaan se että eurooppalaiset suurpankit jotka ovat lainanneet paljon rahaa kreikalle eivät tule kärsimään tappiota vaan ne tulevat hyötymään tästä täysimääräisesti

herra puhemies

ensinnäkin haluan todeta että kyllä kun katsotaan ketkä näitä vakuutuksia ottavat ei niitä tavallinen myymälän kassa siivooja tai pienituloinen ihminen ota

ensinnäkin ne ovat ottaneet suuret korkeat korot kreikan lainoista ja nyt sitten eu ja imf takaavat sen että nämä lainat tulee maksettua näille pankeille

näin ollen nämä jotka ovat aiheuttaneet tämän koko kriisin selviytyvät tässä kuivin jaloin

näinhän on aina käynyt että pankit pelastetaan ja tavalliset pienituloiset veronmaksajat pistetään maksamaan sitten laskut

tuki tässä muodossa jossa hallitus tuen esittää kreikalle on suoraa tukea kreikkaa lainoittaneille pankeille ja pankkien osakkeenomistajille jotka saivat varsin hyvät tulokset muun muassa viime vuonna osinkojen muodossa

täytyy olla tämmöinen erityinen palkkio vielä siitä että hyvätuloinen saa rahaa säästöön jemmaan tuonne jonnekin vakuutusyhtiöön tai sijoitusrahastoihin

imf on päättänyt pienituloisten kreikkalaisten kurittamisesta ja heistä on nyt tehty syyllisiä nyt tämä lama on löytää tähän kreikan talouslamaan

elikkä nämä ihmisryhmät jotka kreikassa ovat pienituloisia joutuvat tässä kovaan kuristusotteeseen ilmoitetaan palkkojen alennuksista eläkkeitten leikkauksista hintojen korotuksista vaikka he eivät varmasti ole tähän syyllisiä vaan syyllinen on nimenomaan kreikan poliittinen eliitti joka selviää jälleen kuivin jaloin niin kuin yleensä muissakin maissa käy kun pankkeja on lähdetty pelastamaan kun ensin on tehty talouspolitiikassa virheitä

jos minun palkkani nousee se nousee nimenomaan nettona sen minä ymmärrän palkankorotukseksi enkä sitä mikä on brutto jos en siitä senttiäkään itse saa rahaa

tässä on esimerkiksi terveydenhuollossa syntymässä monissa paikoissa tämmöinen isäntäkuntamalli ja sehän vie niiltä muilta kunnilta tavallaan päätöksenteon kauemmaksi entistä kauemmaksi ja tulee tavallaan yksi uusi porras edelleenkin

näin ollen en voi pitää oikeana tätä ratkaisua mitä nyt hallitus esittää elikkä sitä että kreikalle annetaan nämä lainat

tässähän on vielä se vaara että jos joku euromaa ei hyväksy tätä sopimusta niin nämä jäljelle jäävät maat sitten jakavat uudelleen nämä osuudet

hän on kaiken aikaa sanonut että ei hän voi taata mitään riittääkö tämä vaan uhkana on edelleenkin että tarvitaan lisää tukipaketteja ja täällä on mainittu espanja portugali irlanti esimerkiksi

ja jos näihin uusiin tukipaketteihin joudutaan niin silloin ei riitä suomen eikä monen muunkaan rahat eikä tulla enää saamaan lainaa

ja vaikeaa on uskoa että se tulee kuntoon kun kansan ostovoima otetaan pois nostamalla hintoja alentamalla palkkoja ja leikkaamalla eläkkeitä

vasemmistoliitto ei voi tämän tapaista lakiesitystä kyllä tukea

arvoisa puhemies

jo euroa synnytettäessä ja kun suomi oli siihen liittymässä siinä oli paha syntymävika alusta asti

siitä huolimatta että ilta on vierähtänyt pitkälle vielä muutama sana asiasta jota ehkä kovin moni ei tunne

jotta se hiukan selviäisi kerron hiukan taustaa

lisäksi vielä tehtiin valtava takuupaketti jonka viimeistään piti rauhoittaa markkinat elikkä kapitalistit

henkilö todetaan ammattitaudille altistuneeksi ja loppujen lopuksi todetaan että ammattitauti on niin paha että hänellä on oikeus ammattitautilain mukaiseen korvaukseen

arvoisa puhemies

työntekijä on iäkäs työntekijä ja kun hän on työskennellyt kauan samalla alalla hänen ansionsa ovat tietenkin kohtuulliset mutta kuinka ollakaan tämä firma yllättäen lopettaa toimintaansa ja hän kerkiää saada tätä ammattitautikorvausta pari kolme vuotta

on suorastaan kansallinen häpeä että lapsiköyhyys suomessa lisääntyy ja sen myöskin valtion ensi vuoden talousarvio todistaa

tässä on nyt jo näkymät tästä kreikan paketista mitä tiukkoja ehtoja euromaat ja imf vaativat ja näyttää siltä että kreikalla ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä niistä lainoista jotka sille on annettu

arvoisat ministerit te olette tähän asti kieltäytyneet vastaamasta mitä te teette toimeentulotuelle pudonneelle yksinhuoltajaperheelle

nykyisin voimassa olevan lain mukaan kun hän jää eläkkeelle niin ammattitautikorvauksena maksettu korvaus peritään takaisin

kun se on toimeentulotuella niin heitä ei auta lapsilisän korotus eivätkä mitkään muutkaan sosiaaliturvan korotukset koska samanaikaisesti leikataan toimeentulotukea vastaavasti

tästä seuraa kysymys onko oikein että työntekijä menettää osittain terveytensä saa ammattitaudin ja kun hän joutuu eläkkeelle häneltä peritään takaisin maksettu ammattitautikorvaus

miksi ei peruspäivärahaa koroteta

hänelle jää ammattitauti ja haitta aste myöskin kun hän on eläkkeellä ja siitä huolimatta tämä korvaus peritään takaisin

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti vielä ed

järviselle

tämä takuueläkejärjestelmähän ei tule turvaamaan tyydyttävää eläketasoa ainakaan mikä nyt on tähän asti tiedossa

viime kädessä tukitoimet tulevat irlantilaisten maksettavaksi tavalla joka hidastaa talouden kasvua ja vaikeuttaa tämän kriisin ratkaisemista

toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta paneutuu tähän asiaan ja jossain vaiheessa myöskin ministeriö syventyy tähän asiaan ja tämä epäoikeudenmukaisuus korjataan

on muistettava että tämän lisäksi mediaanieläke on huomattavasti pienempi

irlanti joutuu ottamaan lisälainaa miljardikaupalla ja maksamaan siitä kovaa korkoa samalla kun luototuksen ehdot syventävät rajusti tätä lamaa

mitä tulee näihin yksittäisiin tapauksiin varmasti on niin että jollakin on tämmöinen eläkevakuutus mutta minä uskallan sanoa että valtaosalla suomalaisista ei ole tällaista eläkevakuutusta ja suurella osalla suomalaisista ei ole edes mitään mahdollisuutta tämmöiseen eläkesäästämiseen

en pidä oikeana eikä varmaan kukaan pidä oikeana sitä että kun on terveytensä menettänyt siitä maksetaan korvaus ja sitten kun jäät eläkkeelle se korvaus peritään täysimääräisenä takaisin

tämä lisää varmasti erilaisten rahalaitosten kilpailua keskenään mutta ei tämä mitään oikeata eläkepolitiikkaa ole

lakisääteisen eläkejärjestelmän kehittäminen olisi kaikkein keskeisintä ja tärkeintä

äänestimme jo kreikan tukipakettia vastaan ja tulemme äänestämään myöskin tätä irlannin tukipakettia vastaan sillä tämä on suoraa pankkitukea

pankkien omistajat hyötyvät ja tavalliset kansalaiset laitetaan maksamaan irlannin hallituksen tekemät virheet raha ja talouspolitii kassa

kansainvälinen verokilpailu merenkulun alalla on johtanut siihen että suomalaiset varustamot ovat liputtaneet laivoja yhä enemmän näihin niin sanottuihin mukavuuslippumaihin

tämän johdosta jo nykyisin voimassa oleva laki lähti siitä että veronalennuksia annetaan varustamoille mutta se ei ole tuonut näitä aluksia suomen lipun alle

lisäksi tarvitaan myöskin suomen sijainnista johtuen aluksia jotta voidaan huoltovarmuus varmistaa suomen lipun alle

tämä on kyllä todella pitkälle menevä tuki merenkululle ja olisikin toivottavaa että varustamot toisivat tonnistoa suomen lipun alle ja sitä kautta niitä tavoitteita mitä tässä lain perusteluissa on asetettu saavutettaisiin

pienituloisilla palkansaajilla ei ole juuri käytännössä mahdollisuuksia vaikuttaa energian käyttöön heillä kaikki tulot menevät kulutukseen ja näin ollen arvonlisäveron korottaminen ja energiaverojen korottaminen kohdistuu erittäin kipeästi pienituloisiin palkansaajiin eläkeläisiin työttömiin ja niin edespäin

elikkä varsin pienellä eläkkeellä oleva joutuu maksamaan kaikki arvonlisäveron korotukset energiaveron korotukset aivan täysimääräisenä

ja näin ollen puheet siitä että ihminen voi itse valita sen miten paljon hän näitä energiaveroja maksaa ovat mielestäni aika katteettomia

lähes miljoona ihmistä asuu suomessa vuokra asuinnoissa ja kyllä se vuokranantaja määrittelee sen millä ne lämmitetään lämmitetäänkö ne kaukolämmöllä suoralla sähkölämmityksellä tai jollain muulla vastaavalla lämmitysmenetelmällä

muutoinkin tämä on varsin mittava tulonsiirto palkansaajilta pienituloisilta ihmisiltä suoraan teollisuuden hyväksi

sieltä olisi voitu mielestäni aivan hyvin ottaa lisää tuloja valtiolla sen sijaan että nyt pistetään tavalliset pienituloiset ihmiset maksamaan kelamaksun poistosta syntynyt aukko energiaveron korotuksilla

se sosiaalisuus on kyllä kadonnut ja epäilen myöskin kuinka paljon tässä veropolitiikassa on myöskin vihreyttä

käännetty arvonlisäverojärjestelmä on kyllä huomattava parannus nykytilaan

suurin puute on edelleenkin tämä valvonnan vähäisyys josta myöskin ed

jos meillä vähenevät verotarkastajat ja meillä vähennetään poliiseja tästä työstä meillä vähennetään työsuojelupiirien henkilöstöä joka näitä tarkastuksia voi tehdä niin ei ole ihme sitten jos tämä harmaa talous ryöstäytyy käsistä ja aiheuttaa todella pahoja vääristymiä sitten rakennusalalla

ne urakoitsijat yrittäjät jotka hoitavat velvollisuutensa asiallisesti maksavat verot sosiaaliturvamaksut maksavat työehtosopimusten mukaisia palkkoja häviävät jatkuvasti kaikki urakkakilpailut

elikkä pääkaupunkiseudullakin suomalaiset yritykset jotka suorittavat nämä velvollisuutensa kunnolla eivät urakoita juuri saa enää

näin ollen olisi myöskin käsittääkseni kaikkien etu niin yrittäjien työntekijöitten kuin valtiovallan yhteiskunnan että tämäntapainen harmaa talous joka rakennuspuolella täällä rehottaa saataisiin kuriin

tämähän on selvää että tässä tavoitellaan kilpailuetua ja taloudellista voittoa kun ei makseta näitä velvoitteita tai kierretään niitä kuittikaupan avulla

mielestäni tämä on saatava loppumaan

muutoin meille ei hyvin käy vaan se leviää myöskin muille aloille ei jää pelkästään rakennusalalle vaan se leviää myöskin muille aloille

sitä on tähän asti ollut erittäin runsaasti ja tämä laki ei sitä valitettavasti estä vaan siihen tarvittaisiin erittäin tiukka valvonta ja se että veroviranomaiset pystyisivät ajamaan muitten viranomaisten kanssa tietokantoja ristiin jolloin voitaisiin tarkistaa missä todella harmaata taloutta on koska tämä tietenkin rahaliikenteessä tulisi näkyviin jos näitä tietoja voitaisiin riittävästi ajaa ristiin

siellä saattaa olla kymmenen aliurakoitsijaa ja loppujen lopuksi ei edes tiedetä kuka se todellinen työn suorittaja on

myöskin tähän kohtaan olisi ehdottomasti saatava nykyistä parempi järjestelmä

henkilökorttisysteemi ei ole tätä ketjutusta pystynyt estämään eikä sitä että tiedettäisiin ketä siellä rakennustyömaalla on oikein töissä

sitä ei tiedä edes siinä ketjussa mukana oleva aliurakoitsijakaan läheskään aina

jos viranomaiset menevät puku päällä he häviävät heti mutta rakennusliiton tarkastajat ovat aina välillä päässeet yllättämään ja siellä on ollut harmaata työvoimaa